yleisen asevelvollisuuden suorittamisen jälkeen reserviläinen on valmis kouluttautumaan erityistehtäväänsä

vahvakaan diplomaattinen kansainvälinen ponnistelu ei tee meitä immuuneiksi mahdollisille uhkille mikäli maailman tilanne muuttuisi voimakkaasti ja nopeasti

euroopan unionilla ei ole varsinaisesti yhtenäistä huoltovarmuussuunnittelua joten kansallisella tasolla suomen tulee huolehtia omasta huoltovarmuudestaan omatoimisesti tai kahdenvälisin sopimuksin

näin vain synnytämme ikäluokkia jotka ovat käyneet intin ja kokevat turhautumista kun eivät pääse kehittymään koulutuksessaan

arvoisa puhemies

erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää kuljetusvalmiuteen onhan logistinen sijain timme haastava ja lippumme alle liputettujen tonnistojen määrä varsin niukka

toinen näkökulma jossa on helppo yhtyä myös vihreän ryhmän kantaan koskee turvallisuusnäkökulmana huoltovarmuutta

taloudellisesti vaativina aikoina kun resursseja joudutaan leikkaamaan kuten esimerkiksi nytkin selkeästi arkeen vastauksia tuovat kirjaukset tyydyttävät

tuen antaminen afganistanin laillisen yhteiskunnan kehittymiselle terveysolojen koulutuksen ja kansainvälisesti laillisten elinkeinojen harjoittamiselle tuo kansalle turvaa ja konkreettista toivoa

on myös ennakoitava että jatkossakin energia on merkittävä poliittisen vaikuttamisen ja dialogin väline

kesua lukiessa kaipaa tarkkoja aikatauluja uudistusten läpivienneille tällaisia esimerkiksi varhaiskasvatuslain perusopetuksen tuntijakouudistuksen tai lukiouudistuksen osalta

huoltovarmuus sen suunnittelu riittävä ylläpito ja logistinen toimivuus tulee ottaa yhä tarkemmin tarkastelun kohteeksi

itämeren merkitys turvallisuusympäristönä on huomattava lisääntyneen liikenteen ja geopoliittisen aseman osalta

hallitusohjelmassa on kirjaus jossa todetaan tieto ja viestintätekniikan hyödyntämisen vahvistamisesta

kesussa tulee näkyä kunnianhimoiset tavoitteet perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisestä ja lukiotason ja ylioppilaskirjoitusten tietoteknisen kehittymisen tulevaisuudesta

koko keski aasia on herkkä poliittinen kipupiste

erityisesti pohjoismaisen yhteistyön osuus korostuu niin itämeren kuin yhteisen pohjoismaisen turvallisuuspoliittisen hankemaailman osalta

ei voi unohtaa pakistania puhuttaessa afganistanista ja afganistan on edelleen huumemarkkinoiden ydintä

turvallisuus rakentuu osista

lännen ja siis myös suomen läsnäolon sisällöstä ja kyllä afganistanissa olon elinkaaresta on aika tehdä inventaario

varsin kiinnostavia yhteistyöehdotuksia esiintyi stoltenbergin tämänviikkoisessa esityksessä jossa hän muun muassa nostaa esiin sotilas ja siviilihenkilöstöstä koostuvan kriisiyksikön jo suunnittelun alla olevan merialueen valvonnan ja osaamisverkoston tietoverkostohyökkäyksiä torjumaan

kristillisdemokraatit näkevät että siviilitoiminnalla luodaan luottamuksen pohja

arvoisa puhemies

ministeri stubb nosti esiin tämän sosiaalirahastojen aseman ja niin kauan kuin eu tasolla ei voida luottaa siihen että kansallisesti kaikkialla ihmiset tulevat ruokituiksi pidän kyllä oleellisena tätä ruokaohjelman ylläpitämistä

afganistanin valtion vakauttaminen pysyvän hallintojärjestelmän luominen ja naisten ja lasten aseman parantaminen ovat haasteita joista maa ei selviä ilman kansainvälistä tukea ja läsnäoloa

suomi tarvitsee verkostoja rauhan rakentamiseen oman turvallisuusrakenteen kehittämiseen ja ylläpitoon sekä pakottavassa tarpeessa aktiiviseen käyttöön

toisaalta näen että kun hallitusohjelmaamme on kirjattu maataloustuotteiden kansallisen huoltovarmuuden asema niin kyllä minä jatkan nyt edelleen tässä salissa tästä huoltovarmuudesta ja tuon esiin näitä maatalousasioita koska ne ovat suomalaisille niitä oleellisimpia konkreettisia myös tällä hetkellä jopa uhanalaisia asioita jotka varmasti kiinnostavat

poliisitoiminta on sellainen vientituote jota suomella on afganistanille antaa

lukioiden alueellista saavutettavuutta voidaan vahvistaa yhteistyöllä ja on pidettävä mielessä se että perusopetuksen laatua on myös se että perusopetuksella ja lukioilla on yhteisiä opettajia

toisen asteen opintojen menestymiseen vaikuttaa myös opinto ohjaus ja opiskeluhuolto

toisaalta hyvää yhteistä kumppanuutta voidaan ja osataan hoitaa vaikka olemme jatkossa sotilasliittoon kuulumaton maa

kun eussa ei ole yhteistä vahvaa huoltovarmuuspolitiikkaa ja tiedetään että joillakin kansakunnilla ei ole esimerkiksi varautumista ollenkaan niin on hyvin tärkeää että suomessa pidetään huolta omasta huoltovarmuudesta jo myös saarimaisen olomuotomme osalta

historiasta oppien afganistanin ainoa toivo on arjen parantaminen kylissä ja maakunnissa

näiden asioiden tulee näkyä vahvasti koulutuksen tulevaisuudessa

ja viimeksi vielä

pelkin asein ei afganistan vakaannu

rauhaa rakentava demokratiaa tukeva työ niin etyjissä kuin euroopan neuvostossa samoin kuin erilaisissa muissa kansainvälisissä järjestöissä siviilikriisinhallinnan tehtävissä yhdistää meitä vahvasti kansainväliseen toimintaperheeseen

eun merkitys lissabonin sopimuksen mahdollisen voimaantulon jälkeen syvenee onhan nyt voimassa olevan yhteisvastuu lausekkeen lisäksi lissabonin sopimuksessa avunantovelvoite

tunteenomaisuutta nato keskustelussa kuvaa se että suusta suuhun menetelmän johdosta liikkuu paljon epämääräistä tietoa mahdollisen nato jäsenyyden vaikutuksesta maahamme liittyen esimerkiksi yleisen asevelvollisuuden asemaan tai bruttokansantuoteosuuteen

julkisessa keskustelussa muun muassa vihreät ovat epäilleet yleisen asevelvollisuuden toimivuutta ja esittäneet ammattimaisempaa asevelvollisuutta

yleinen asevelvollisuus on pienen kansakunnan mahdollisuus huolehtia koko maata puolustavasta kyvykkäästä ja erityisosaavasta reservistä

paljon puhuttavat kansanterveydelliset haasteet paino ja liikuntakyky ovat nousseet vahvasti esille puhuttaessa turvallisuudestamme

asevelvollisten jenkkakahvoihin tarraaminen on kiistattomasti tarpeellinen teko mutta vastuu terveydenhoidosta terveyttä ja yleiskuntoa hoitavasta liikunnasta kuuluu nuoren elämään jo aikaisemmin kuin vasta varusmiesvaiheessa

koko kansakunnan kunto on puolestaan sekä yksilön että yhteiskunnan poikkihallinnollinen haaste koko kansalaisen elinkaaren ajalta

arvoisa puhemies

kun taloudellisuutta on aikaisemmin haettu ulkoistamalla tässä selonteossa määrärahoja nostetaan mutta portti työpaikkojen siirtämiseksi ulos jätetään auki

toki tavoitteeseen on tarpeen pyrkiä nykyhetken tiedon perusteella kustannuskehitys kansallinen taloustilanne ja myös markkinoiden tila huomioon ottaen

selontekokäytännön laitoja on kolisuteltu silloin kun pohditaan ääneen mennäänkö pelkkään pääministerin ilmoitukseen

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei voi hyväksyä turvallisuus ja puolustuspoliittisen keskustelun kutistamista hätäiseksi ja poliittiseksi oppositiohallitus rintamaa korostavaksi toiminnaksi

ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikassa maatamme on vietävä eteenpäin laajalla rintamalla ei poukkoillen omien poliittisten intohimojen hengessä

arvoisa puhemies

on myös huomattava että lainsäädäntömme mahdollistaa tarvittaessa hyvinkin nopeat muutokset toimintalinjoihin mikäli kriisi uhkaa ja turvallisuustilanteemme tilannekuva muuttuu ratkaisevasti

kun tätä keskustelua ja ryhmäpuhekierrosta kuuntelin ei voi kuin tiivistää siihen että suuri toive ja alleviivaus joka ehkä selonteosta sekä mietinnöstä puuttuu liittyy tähän että kun suomi ulkopolitiikkaansa tekee mentäisiin inhimilliset ja ihmisoikeusasiat naisten ja lasten asema sanan ja uskonnonvapaus edellä silloin kun mennään asioita hoitamaan

kritiikin kärki osoittaa oikeaan todetessaan että selontekoprosessi vie paljon aikaa ja sitoo myös voimavaroja mutta koko kansakuntaa tyydyttävä turvallisuus ja puolustuspolitiikka on tämän panoksen ansainnut

kun tämä on kuitenkin kohtuullisen uusi asia niin näen että tässä olisi nyt erityisesti mahdollisuuksia yhteistyöhön koska vanhaa traditiota ja pitkiä perinteitä eri mailla ei ole ja muun muassa stoltenbergin raportissa tämä yhteistyön esittäminen oli varsin positiivinen asia

kaltiokumpusta panna viitan alle ja olen ed

ukkolan kanssa kyllä täysin eri mieltä siitä että mielikuvamainontaan on mitä kiireisimmin saatava muutoksia aikaan jo pelkästään sen takia että lapsen oikeuksien sopimuksessa meihin päättäjiin vedotaan toteamalla että lasta tulee suojella hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta ja toisaalta vedotaan että vanhemmilla on ensisijainen vastuu kasvatuksesta mutta valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa

itse näen että tämä koko maailmassa hyväksytty näkemys on sellainen jo jonka vuoksi me emme saa ummistaa silmiämme nimenomaan tulevaisuudelta

me teemme nyt sitä alkoholipolitiikkaa jolla me vaikutamme lastemme ja nuortemme koko elinkaareen

arvoisa puhemies

hintojen rajut heittelyt luonnonkatastrofit pakolaisuus ja toisaalta poliittisesti epävakaat olot saattavat aiheuttaa pelkän nälän lisäksi vielä muita haasteita

arvoisa puhemies

kysyisin paikalla olevilta ministereiltä miten te näette suomalaisen osallisuuden ruokakriisin torjunnassa

tuoko tämä kokonaisvaltainen kriisinhallinta uusia rauhanomaisia ja humanitaarisesti neutraaleja mahdollisuuksia kansainväliseen osallisuuteen

totean tähän loppuun että itse olen hyvin skeptinen ja haluan nähdä kehitysyhteistyön päätoimintamuotona tässä asiassa

kun kaikkinainen köyhyyden ehkäiseminen luo vakautta ja kehitysyhteistyössä tehdään tätä työtä niin kysynkin onko suomalaisilla semmoista visioikkunaa siitä miten esimerkiksi tätä huumeen kasvatusta voitaisiin vaihtaa elintarvikekasvien ja hyötykasvien viljelyyn ja viedä sitä tietoa että sekin on taloudellista ja sekin lisää hyvinvointia

toinen kysymys joka tulee oikeastaan siitä median tuomasta kuvasta joka tällä hetkellä on ja kun en ole itse asiantuntijoita päässyt valiokunnissa kuulemaan niin kysyn sen nyt tässä

kun tämän pitkään jatkuneen sotatilan aikana afganistanissa on muun maan sotilaille käynyt näitä tilanteita joissa on ollut silmitöntä väkivaltaa tai muuten sopimatonta ihmisyyteen kohdistuvaa käytöstä ovatko nämä vaikuttaneet suomalaisten sotilaiden turvallisuuteen

joitakin näkökulmia juomiin

kuitenkin kansanterveyslaitoksen tutkimuksessa on todettu että me juomme paljon pullovesiä eivätkä niiden terveysvaikutukset ole niin hyviä siellä on paljon mikrobeja riippuen vähän pakkaustavasta ja säilytyksestä

arvoisa puhemies

edelleen juomiin liittyen ajattelen että pullovesikin on terveellisempää kuin tällä hetkellä virvoitusjuomien käyttö tähän voisi tietysti sivulauseessa sanoa ja makeisten käyttö joka erityisesti jopa koulussa on varsin runsasta

kuitenkin venäjällä on otettu kanta että kriittisessä paikassa venäjä on tarvittaessa myös oman maan rajojen ulkopuolella valmis puolustamaan vaikka voimakeinoin omia kansalaisiaan

miten tämä näkyy meidän turvallisuus ja ulkopoliittisessa otteessamme ja käydäänkö tätä ennakoivaa keskustelua meidän kanssakäymisessämme niin että voitaisiin pitää huolta siitä että tämä ei kohdistu suomeen ja toisaalta että kansalaisten ei tarvitse miettiä tällaista huolta

maailmassa on useita maita joissa kristittyjä vangitaan heidän vakaumuksensa vuoksi jopa surmataan tai elämää hankaloitetaan monin merkittävin tavoin

arvoisa puhemies

ensinnäkin tähän toisen asteen koulutuksen kehittämiseen

jotta pystytään saavuttamaan se hallitusohjelman tavoite osaavimmasta kansasta kyllä minä näen että sekä lukion että ammatillisen koulutuksen tarvitsee kilpaa juosta rinnakkain eteenpäin että pystytään antamaan laajapohjaista toisen asteen koulutusta ja siksi se erillään kehittäminen on tärkeää

se ei ole kyllä kenellekään eduksi

uutisissa kerrottiin että ruotsi esittää suomelle yhteistä edustajistoa bagdadiin

tuleeko vastaavanlaisia lisäyllätyksiä ja toisaalta miten kommentoisitte tätä edustajistojen lähetystöjen suunnittelua jos tällaista tapahtuu kun samaan aikaan tuottavuusohjelma puree toisaalla henkilöstä

jos minä omistaisin maata niin minun täytyy suoraan sanoen sanoa että minusta olisi trendikästä että minulla olisi tuulivoimaa omalla maalla ja kaiken lisäksi se rakentamistekniikkahan on sellaista että se loppujen lopuksi voidaan purkaa pois niin että myöhemmin ei edes tiedetä että siellä on ollut

käsiteltävässä selonteossa afganistanin tilanteesta ja suomen osallistumisesta isaf operaatioon todetaan että afganistanin aika on kriittinen

kautta suomen syvästi arvostetun kriisinhallintahistorian olemme mukana kansainvälisessä yhteistyössä tähän asti vaikeimmin ratkaistavan ja myös maantieteellisesti haasteellisimman tehtävän edessä

poliittisen epävakauden syvä juurtuminen hallintoon juuri nyt lähtien tökkivästä hallituksen muodostumisesta ja useaan kertaan siirretyistä vaaleista heikentää poliittista uskottavuutta vahvasti

laajojen turvallisuushaasteiden lisäksi huumetuotannon merkitys ja korruption asema yhteiskunnassa tekevät kriisinhallintatehtävästäkin erittäin vaikean

myös jokapäiväisen arjen toimimattomuus edelleenkin koulutuksen puute huonot työmahdollisuudet ja eriarvoiset olot kaupungeissa ja maaseudulla vaikeuttavat vakauden vahvistamista

kysymys on myös siitä miten voidaan luoda paikallisen yhteiskunnan ehdoin ja elementein uskottavuutta omiin turvallisuusratkaisuihin hallintoon ja palveluihin

tammikuun lopun lontoon suuri afganistan konferenssi päättyi näkemykseen ettei afganistanin tilannetta ratkaista vain lisäämällä sotilaita tähän on ihan helppo yhtyä tarvitaan myös muita ratkaisuja

jo syksyllä isaf operaation komentaja kenraali mcchrystal esitteli oman arvionsa toiminnan tehostamisesta

havitellaan oikeaa turvallisuusvastuun siirtoaikataulua rakennetaan sovintoprosessia ja toimintalinjoja entisten taistelijoiden sopeuttamiseksi siviiliyhteiskuntaan ja tätä varten luodaan rahasto

erityisen hyvänä on nähtävä tämä kokonaisuus sillä on pidettävä koko ajan mielessä se että afganistanin kriisiä ruokkii eteläinen epävakaus

ministeri orpo nosti esiin elintarviketuotannon monella tapaa myös viennin avaimena ja ruoantuotannon omavaraisuutta tulee pitää kuin kukkaa kämmenellä

nyt kun ministeri vapaavuorikin on paikalla haluaisin toisen maalle liittyvän asian nostaa ikään kuin tässä keskustelussa vähän täkyksi ja toivottavasti myös kevään keskusteluihin siltä osin mitä mieltä te olette hajautetun energiatuotannon pienten uusiutuvan energian yksiköiden mahdollisten koemaatilojen ja tällaisten rakentelusta ja ruokkimisesta niin että voisimme saada yhä enemmän myös pieniä biotalouden toimijoita maaseudulle ja helpottaa esimerkiksi rajoitteita jotka tätä vielä rajaavat